viikkomaksujen hintojen ei tulisi myöskään jäädä jälkeen vuosimaksujen hintakehityksestä muuten paineet lyhytaikaisten lupien hankkimiseen kasvavat

kun nuoret tulevat esimerkiksi kesällä käymään kotonaan minulla on hyvin monia tapauksia niin varmaan teilläkin heidän on lunastettava toki tämä kalastuksenhoitomaksu siihen vieheluvat ja muut niin ja ministerikin totesi kyllä se monelle voi sitten olla kynnys

minusta se vaara jota täällä sitten todetaan että muka tämä houkuttelisi vain jos sitä ei nosteta tätä lyhytaikaista lupaa hankkimaan ei käytännössä nyt pidä paikkaansa

mitä tulee ilveskantoihin niin kyllä se keskeinen syy ainakin omassa maakunnassani on jäniskannan romahtamiseen

arvoisa ministeri joskus aiemminkin teille olen asiasta puhunut liittyen suurriistavirka apuun ja suurpetojen kantojen määrään

varsinkin viime syksynä karhun osalta asia kärjistyi ja poliisi on joutunut erittäin paljon myös panostamaan aikaansa häirikkökarhuihin jotka tulivat pihapiireihin

nyt toivoisin että te kävisitte neuvotteluja myös sisäasiainministeriön kanssa

suurriistavirka apu on toiminut tälläkin hetkellä hyvin mutta jatkossakin kustannukset tulisi korvata ja poliisi voisi hiukan vapautua suurpetojen ympärillä tapahtuvasta toiminnasta muihin tehtäviin joita sille on annettu huomattavasti lisää

arvoisa puhemies

yksi kuntien vetovoimatekijöistä on muun muassa laadukas ja monipuolinen koulutustarjonta ja uskon että tämä on tajuttu myös maamme kunnissa ainakin useimmissa

täältä salista ja eduskunnasta hyvin hanakasti me edustajat olemme eri lakiesityksissä tuomassa ehdotuksia jotka tavallaan sitten sitovat kuntia niin kuin tässäkin sivistysvaliokunnan puheenjohtaja on ensimmäinen allekirjoittaja on teksti

käsitellessään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain alkuperäistä hallituksen esitystä eduskunta piti sitä omaisuuden suojaa loukkaavana

timo korhonen aloitti omaa puheenvuoroaan ja tähän samaan asiaan eli kalastuksenhoitomaksujen kertymään kiinnitän huomiota

siellä nykyisin on sana voidaan

varmasti kaikki jaamme sen huolen siitä että tämä maksukertymä on erittäin rajusti vähentynyt ja sitä kautta toki sitten pienenevät voimavarat siihen varsinaiseen kalastuksenhoitoon

tässä yhteydessä tulee mieleeni myös muun muassa monet lukuisat esitykset perusopetuksen oppilasryhmien koosta

ongelmana olivat sellaiset vuokrasopimukset joissa ei ollut osattu ennakoida tulevia tilatukeen liittyviä päätöksiä eikä vuokrasopimukseen ollut kirjattu sitä kuka saa tukioikeudet vuokra ajan jälkeen

toki tuossa jo aiemmin totesin sen että toivottavaa olisi että tosiaan nämä rahat sitten käytettäisiin kaikki myös omistajakorvausten osalta tähän varsinaiseen kalastuksenhoitotyöhön

täällä monessa puheenvuorossa on puhuttu hyvinkin voimakkaasti kerhotoiminnan puolesta ja siinä mielessä niihin puheenvuoroihin voi yhtyä

eli näille satunnaisille kalastajille toki näillä kohtuullisilla maksuilla tai minä ainakin toivon ja uskon ja siihen tavallaan tuo vastalausekin liittyy että saataisiin henkilöt houkuteltua tämän harrastuksen pariin ja varmasti he sitten mielellään maksavat jatkossa myös nämä vuosiluvat

mutta todella uskon että kunnissa joissa tiedostetaan nämä asiat myös mahdollisuuksien mukaan tarjotaan hyvin monipuolista kerhotoimintaa

vuosi sitten valtionosuusjärjestelmää muutettiin perusopetuksen puolella siten että kaikki kuntalaiset osallistuvat tavallaan tähän perusopetuksen rahoitukseen ja tämä valtionosuusuudistus siis merkitsi sitä että sellaisissa kunnissa joissa ikärakenne on sellainen että koko ajan tavallaan oppilasmäärät pienenevät valtionosuudet laskivat

eli valitettavasti nyt tämä on mennyt kielteiseen suuntaan tämä kertymä ja toki siinä on myös merkitystä sillä että kalastajakunnan ikärakenne on varmasti myös jonkin verran sanoisiko vinoutunut

eun taholta vaadittiin myös että voimassa olevaa lakia ei saa soveltaa tältä ajalta jonka se on ollut voimassa

tämä uudistus on sitten omalta osaltaan tietysti vauhdittanut kuntia tarkastelemaan omaa kouluverkkoaan ja toisaalta johtanut myös monet kunnat vaikeuksiin

komission mukaan suomen esittämät perustelut eivät oikeuta lisäselvitysten jälkeenkään kansallisesti siirtämään yhteisöasetuksen perusteella vuokralaiselle myönnettyä tukioikeutta maanomistajalle

toisaalta komission mukaan lainsäädännössä ei ole perustetta säätää siitä että vuokranantajan pitäisi maksaa vuokralaiselle korvausta siirtyvästä tukioikeuden lisäosasta joka on tosiaan tämän vuokralaisen hankkimaa

en käy tässä listaamaan niitä tekijöitä joilla kunnat on saatettu entistä vaikeampaan asemaan palvelujen järjestämisen kannalta mutta kuitenkin tässä syytä on todeta se että jos kuntien osalta joka tapauksessa muun muassa verotulojen tasausta ajatellaan niin nyt kun suuretkin kunnat ovat vaikeuksissa se heijastuu näihin muihin kuntiin viiveellä ja tätäkin kautta sitten valtionosuudet tulevat lähivuosina näillä näkymin valitettavasti suurimmassa osassa kunnista pienenemään toki työttömyys ja muutkin tekijät

valiokuntamme laatimassa yksimielisessä mietinnössä lähdetään siitä että edellä mainittua komission vaatimusta taannehtivasta lainsäädännöstä ei noudateta

perustuslakivaliokunta lähti myös uudessa lausunnossaan siitä että ei peruta vuosia voimassa ollutta lainsäädäntöä

arvoisa puhemies

valiokunta ilmaisee mietinnössään voimakkaan tyytymättömyytensä yhteisön menettelyyn muuttaa säännöksiä tavalla joka ei ota huomioon eri jäsenvaltioiden erityisolosuhteita

mutta tällä hetkellä kouluverkkokeskustelu ja siihen liittyvät päätökset ovat akuutteja

esimerkiksi suomessa maanvuokrasopimusten mukaiset maatalousmaan vuokra ajat ovat lyhytaikaisia toisin on hyvin monessa eun jäsenvaltiossa tilanne

muun muassa omassa kunnassani eilen valtuustossa tätä keskustelua käytiin ja taisipa olla joensuussakin tämä keskustelu ed

valiokunta toteaa myös että kysymyksessä olevia yhteisön säännöksiä on erittäin vaikea yhteensovittaa maamme oikeusjärjestelmän periaatteitten kanssa

ravi

valiokunnan puheenjohtaja jo käsitteli tätä asiaa tuossa ensimmäisessä puheenvuorossaan joten en puhu siitä sen enempää

mietinnössään valiokunta korostaa että tuet kohdistuvat maataloustoimintaa harjoittaville aktiiviviljelijöille tätä on korostettu myös monissa täällä aiemmin käytetyissä puheenvuoroissa ja että erityisesti nuorten viljelijöiden asema on turvattava

hallintoon menee enemmän rahaa ja kun joka tapauksessa minä käytän kuvaannollisesti sanaa tuntisäkki resurssisäkki joudutaan hajottamaan entistä useampaan kohteeseen niin se johtaa siihen että opetusryhmät kasvavat ennen kaikkea kuntakeskuksissa ja myös kurssitarjonta tätä kautta supistuu ja tulevat suuremmat opetusryhmät

samaan hengenvetoon on syytä kuitenkin todeta että myös vuokranantajan mikäli hän tai hänen perillisensä jatkaa maatalouden harjoittamista ammatin harjoittamisen taloudelliset edellytykset tilatuen osalta on pystyttävä turvaamaan

jos sopimukseen ei päästä vuokralaisen ja vuokranantajan välillä niin valiokunta tähdentää mietinnössään kansallisen varannon nykyistä parempaa hyödyntämisen mahdollisuutta

eli kyllä kerhotoiminta ja laadukas kerhotoiminta johon täällä myös viitattiin on todella tärkeää

kansallista varantoa on jatkossa kasvattamassa myös se että jos viljelijä ei käytä tukioikeuksiaan kahteen vuoteen niin ne siirtyvät kansalliseen varantoon

ei niitä pakollisia tunteja ja työpäiviä muutenkaan ole mahdollista pitkittää mutta tätä kautta varmasti jokainen opiskelija nuori koululainen voi tuntea tietyllä tavalla ainakin näitä onnistumisen kokemuksia toki varmasti muulloinkin mutta ainakin tätä kautta

arvoisa puhemies

eli vielä lopuksi siis totean että en kannata tätä lakiesitystä juuri sen takia kun täällä on tällainen pakko eli kunnat pakotetaan tähän toimintaan

valiokunta liitti tähän mietintöönsä lausumaehdotuksen jossa se esittää että eduskunta edellyttää maa ja metsätalousministeriön antavan maa ja metsätalousvaliokunnalle tulevan vuoden loppuun mennessä yksityiskohtaisen selvityksen tämän lain toimivuudesta ja vaikutuksista

arvoisa puhemies

täällä aiemmissa puheenvuoroissa on myös todettu sen työllistävä vaikutus

erittäin suuria investointeja

niihin tarvitaan varauksia huomattavasti enemmän kuin aiemmin jotta tämä turpeen käyttö voitaisiin turvata

kyllä aiemmissa yhteyksissä näitä tasapainotuskeinoja on tuotu esille muun muassa erilaisten veroratkaisujen kautta

mutta nyt kun meillä valtiovarainministeri on paikalla niin rohkenen tavallaan palata kehyksiin eli viittaan kaukojunaliikenteen ostomäärärahoihin jotka ovat näillä näkymin leikkaantumassa kolmanneksella

ja vrn puolelta on todettu että ratkaisu on tiedettävä ensi vuoden alkupuolella eli nykyisen eduskunnan aikana

arvoisa puhemies

ville niinistölle

kyllä nykyistä vaalipiirijakoa muuttamalla samalla tavalla päästään tuohon suhteellisuuden parempaan toteutumiseen ja myös kansalaisille uusi jako olisi tuttu

kaiken kaikkiaan nykyinen järjestelmä on yksinkertainen läpinäkyvä ja väitänpä niin että jos ja kun mennään sitten tähän esitettyyn valtakunnallisen vaalialueen malliin joka on todella sekava monimutkainen neljä ne

en todella ymmärtänyt ministeri braxin perusteluja että näissä pienissä vaalipiireissä juuri suhteellisuuden toteutumattomuudella ja vaalipiirien koolla olisi vaikutusta äänestysaktiivisuuteen

aivan lopuksi arvoisa puhemies totean että vaaliliittojen kieltäminen tämä hyvä uudistus toteutuisi myös tätä vaalipiirijakoa muuttamalla

hän jollakin tavalla tulkitsin näytti jotain pientä vihreää valoa liittyen lapsilisän indeksiin sitomiseen tai ainakin totesi että se pidetään mielessä

tässä juuri ennen eduskuntavaaleja on silloista kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaa jyri häkämiestä haastateltu ja kysymys liittyy työeläkeindeksin parantamiseen tulevalla vaalikaudella eli tällä vaalikaudella

hän toteaa

heinonen niin kysyn onko näin että nämä asiat sitten tosiaan hoidetaan tällä vaalikaudella ole merkinnyt tähän yhteyteen seuraava vastauspuheenvuorot edustajille arhinmäki palm mustajärvi lauslahti erkki virtanen asko

jossakin vaiheessa itsekin kävin näissä veneilyryhmän kokouksissa ja mielelläni olisin nimeni tähän laittanut jos sitä olisi pyydetty

niin kuin lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja totesi pelastusliivejä käyttämällä olisi varmasti menneenäkin kesänä monet ihmishenget voitu pelastaa mutta toki monessa tapauksessa varmasti alkoholi on lisänä ollut näissä onnettomuuksissa

esimerkiksi omien lastenlasten kanssa paljon kalalla kun kuljetaan niin tosiaan myös he tottuvat siihen ja näkevät että aikuiset näitä liivejä käyttävät

uskon myös että kun poliisi tätä yleistä valvontaa suorittaa niin sillä tavalla poliisi voisi myös ehkä luontevammin ohjata näitä veneilijöitä niitä jotka soutuveneellä liikkuvat ohjeistaa kansalaisia koska jos ne pelastusliivit siellä veneenpohjalla ovat niin niistä ei tosiaan mitään hyötyä ole

tätä ampuma aselain muutosesitystä perustellaan muun muassa eu parlamentin hyväksymällä uudella asedirektiivillä joka velvoittaa jäsenmaat yhtenäistämään nykyisen aselakikäytäntönsä aselainsäädäntönsä

euroopassa tarkennettavaa on kyllä riittämiin sillä aseisiin ja niiden hankintaan liittyvät käytännöt ovat monenkirjavat ja osassa maista varsin heppoiset

suomessa kuten edustajakollegat hyvin tietävät tarvitaan aseen hankintaan ostolupa poliisilta ja sen myötä ase kirjataan viranomaisen rekisteriin

arvoisa puhemies

myös omalta osaltani kiitokset että ministeri on paikalla ja että hän tosiaan kertoikin äsken missä vaiheessa tällä hetkellä ollaan tämän tulevan uuden postipalvelulakiesityksen kohdalla

voimassa oleva ampuma aselaki toteuttaa eun ampuma asedirektiivin vaatimukset käsittääkseni kohtuullisen hyvin

mutta viittaan vähän samaan kuin edellinen puhuja että nyt tosiaan tässä se taho kenelle sitten tämä yhteispalveluvelvoite tulevassa laissa jää on todennäköisesti itella niin kuin täällä on todettu monesta suusta

nyt kuitenkin jos ja kun sitten nämä niin sanotut kermankuorijat näissä kaupungeissa ottavat nämä parhaimmat alueet tiheimmin asutut alueet on aivan selvää että tulot laskevat hyvinkin voimakkaasti siltä taholta jolla tämä yhteispalveluvelvoite on

aseen hallussapitolupa voidaan myöntää tunnetusti luotettavalle ja huolelliselle henkilölle jos hän esittää hyväksyttävän syyn aseen hankinnalle

toistan

vastaavasti aselaissamme on peruuttamispykälä ja sen henki on

kuopan aloitteesta

itselläni oli mahdollisuus muutama kuukausi sitten omalla paikkakunnallani vierailla palolaitoksella ja myös nähdä tämä moniosainen testi kun palomies siitä suoriutuu

korvataanko tämä tavallaan valtion budjetista tälle yhteispalveluvelvoitteen pitäjälle vai onko se sitten tarvittaessa joku maksu näiltä kermankuorijoilta

toki poliisin tekemiä soveltuvuushaastattelun kriteereitä on syytä tarkentaa ja näin käsittääkseni on jo meneteltykin kuten edellä totesin

eli tästä joukosta ei kyllä mahdollisuutta ole jo aiemminkaan laittaa nuorempia palomiehiä näihin haasteellisiin vaikeisiin tilanteisiin

manninen eli valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja esitteli tätä lisäbudjettia niin hän jotenkin näin sanoi että maa ja metsätalousministeriön on otettava omissa toimissaan huomioon tämä lain henki tietysti kun riistavahinkolaki juuri korvauspykälän osalta tuli tämän vuoden alussa voimaan

arvoisa puhemies

täällä on paljon ollut puhetta savusukelluksesta mutta kaikki muutkin työtehtävät vaativat heiltä hyvää kuntoa ja nopeita refleksejä

niin kuin valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja totesi tämän uudistuksen jälkeen sitten ei ole eroa sillä onko tulo tullut suomesta kokonaisuudessaan tai sitten suomesta ja ruotsista

täällä eduskunnassa on aika ajoin ja syystä laitettu viestejä eteenpäin että kalastuksenhoitomaksun maksaminen helpottuisi siinä voisi käyttää muun muassa kännykkää ja niin edelleen

mutta minusta myös toinen kohde on hallitus valtioneuvosto

kun toki henkilökunnan ikä nousee niin väkisin palvelutaso heikkenee

lakiesitys on keskeneräinen se lisää byrokratiaa ja valmistelussa järjestöjen asiantuntemus on laiminlyöty

kun viimeksi näistä asioista puhuttiin niin siellä myös vedottiin eriävässä mielipiteessä että kun on lyhyistä luvista kyse eli seitsemän vuorokauden luvasta niin sitä ei olisi korotettu koska useimmiten näitä lyhyitä lupia käyttävät ennen kaikkea nuoret

kynnys tosiaan tämän lakiesityksen myötä joka todennäköisesti sitten hyväksytään on entistä korkeampi

jos sitten näitä muita tehtäviä löytyisikin niin ensinnäkin ihmettelen että vastaavaa velvoitetta ei ole valtion puolella siirtyä muihin tehtäviin ja toiseksi että kuitenkaan se ei vapauta sitä virkaa täytettäväksi että uusi henkilö voitaisiin palkata tämän palomiehen paikalle joka ei enää pysty tästä testistä ja näistä vaativista tehtävistä selviytymään

meillä varmasti kaikilla on näitä laskuesimerkkejä niin tässä tämän esityksen mukaan kun sitten toimitaan niin ennen kaikkea niillä joilla on pienet eläkkeet ja vieläpä niin kun ed

meidän jokaisen tavoitteena varmasti on kun näitä lakeja säädämme tältä alueelta että mahdollisimman monen nuoren sitten tämän hienon harrastuksen piiriin olisi mahdollista tulla ja kynnys olisi mahdollisimman alhainen

mustajärvi totesi riippuen siitä kumminpäin tämä eläke on verot kiristyvät huomattavasti

ja sitten jos molemmista saadut eläkkeet ovat korkeita niin siinä verotus kevenee joissakin tapauksissa

mutta muistutan tässä yhteydessä myös siitä että tavallaan muun muassa koulukuljetusten osalta on jouduttu monella paikkakunnalla hyvin kestämättömään tilanteeseen

toivottavasti nyt tässä asiassa päästään eteenpäin ja todella tätä eläkeikärajaa voidaan alentaa

nuori joutuu jatkossa tavallaan maksamaan kahdesti kyseisen summan

arvoisa puhemies

toki muitakin ryhmiä voisi harkita kun tämän kalastuslain kokonaisuudistusta parhaillaan mietitään työryhmissä esimerkiksi opiskelijat tulevat tässä mieleen